maailmallahan on ihan tavallista että voi olla useitakin äänestyksiä saman vaalin yhteydessä

saksalle ranskalle ja italialle

meillä suomessa vähän arastellaankin kysyä kansalta meillähän valtiollisia kansanäänestyksiä on ollut oliko se kaksi kappaletta maan historiassa ja näitä paikallisiakin vaikka niitä voidaan järjestää hyvin harva kunta on käytännössä järjestänyt

se voi olla yksi väylä ratkoa näitä euroopan tulehtuneita tilanteita ei siitä ainakaan haittaa käsittääkseni ole

sen sijaan jos venäjän irtautuminen euroopan neuvostosta jatkuu niin sillä voi sitten hyvinkin olla vaikutuksia myöskin venäjän ihmisoikeustilanteeseen eikä välttämättä parempaan suuntaan

minun mielestäni tämä lakialoite madaltaisi kynnystä niiden järjestämiseen ja olisi ihan arvokas lisä demokratian kehittämiseen suomessa

lievempien vaatimusten mukaiseen puhdistuksen tasoon päästään sakokaivoilla maaperäkäsittelyineen tai vastaavalla käsittelyjärjestelmällä

sitten aivan viime metreillä kun näytti siltä että tässä hallituksen pitää joustaa haettiin hallituspuolueitten äänillä uusi kanta ja sitten sanottiin että saimme tavoitteemme läpi

tämäkin näkymä on syytä huomioida

keskustelu päättyi

asian käsittely päättyi

tämä pitkittää syventää ja laajentaa kriisiä entisestään ja kai senkin voi todeta että kyllä tässä samalla on otettu ainakin jonkinlaisia askelia kohti tiivistä liittovaltiota

valitettavasti on niin että kriisiä ei ole näillä ratkaisuilla pystytty voittamaan

pidän erityisen tärkeänä että kansalaiset joita jätevesiasia koskettaa saavat asianmukaista neuvontaa kuulun muuten itsekin tuohon joukkoon

tähän yleisradion rooliin liittyy tämä viime aikoina keskustelussa ollut kysymys lottoarvonnan lähettämisestä yleisradion kanavilla

kun tässä näyttää salissa kanssani olevan hallintoneuvoston puheenjohtaja edustaja kantola niin voisin oikeastaan häneltä kysyä miten yleisradiossa on suhtauduttu tähän uuteen tilanteeseen ja onko mahdollista että lotto voisi näkyä edelleen yleisradion kanavilla

työttömyysluvut ovat erittäin pahat

ilmeisesti se aukeaa nyt en tiedä minkä mekanismin kautta sitten kenties jonnekin muuallekin tai vain jonnekin muualle mutta jos teillä olisi mahdollisuus hieman avata tätä tilannetta yleisradion näkövinkkelistä

jätevedet kuormittavat vesistöjä

usein jätevesipuheissa on asetelma joka muuten täällä on tänäänkin kuultu jossa mummonmökit pienine päästöineen ja maatalous laitetaan samaan lauseeseen kuvaamaan asetuksen epäkohtia

oleellista on että kriisimaat laittavat päättäväisesti ja ripeästi asioitaan kuntoon

mutta oleellista on että kansalaisille joista moni lottoa rakastaa vaikka eivät kaikki niin se on kuitenkin tämmöinen kansallinen instituutio jonka tuotoilla saadaan paljon hyvää aikaiseksi niin tärkeää on että se lauantai iltana olisi ihmisten nähtävissä

nyt tiedon lisääntyessä ja uudistuksen myötä kokonaiskuva tästä asetuksesta ja lainsäädännöstä toivottavasti kuitenkin on kirkastunut ja kirkastuu edelleen ja monia vääriä käsityksiä pystytään korjaamaan

se jätti pahoja jälkiä yhteiskuntaan ja osa niistä varmasti näkyy vieläkin ja varmaan virheitäkin tehtiin laman hoidossa mutta kuitenkin rajuilla päätöksillä saatiin suomen talous kestävälle uralle ja suomi nousun tielle

keskustan edustajat ovat täällä hyvin tuoneet julki niitä tuntoja mitä sillä alueella on ja kaikki henkinen tukeni näille ajatuksille

toivottavasti myös kaikki tämän salin ihmiset kertovat nimenomaan oikeaa tietoa tästä asetuksesta ja uudesta lainsäädännöstä eivätkä enää lisää hämmennä tätä ruskeaa jätevesisoppaa

tässä keskustelussa on tuotu monipuolisesti näkemyksiä esille kriittisiäkin mutta haluaisin kiittää tästä hyvästä keskustelusta ja evästyksestä tälle aloitteelle

tästä tämä keskustalainen ajattelu tässäkin kysymyksessä lähtee

mielestäni oli kuitenkin aistittavissa semmoinen myötävire tälle ajatukselle pääsääntöisesti ja varmasti sen siivittämänä tämä aloite tulee eittämättä pian käsiteltyä ja

arvoisa puhemies

onko esimerkiksi usan ilmastolaki tai sen puute iso uhka kokouksen onnistumiselle tai onko muita isoja uhkatekijöitä mitkä tällä hetkellä ovat päällä

jätevesien puhdistaminen on yhteispeliä

siksi kysynkin päästäänkö pian eteenpäin esimerkiksi maatilojen biokaasureaktoreitten saamisessa syöttötariffien käyttöön tai pientuulivoimaloiden saamisessa syöttötariffin piiriin

nyt saadaan aikaan lainsäädäntöön ja asetukseen sellaiset muutokset että pääsemme viimein eteenpäin tässä vaikeassa mutta tärkeässä asiassa

varmistan vielä että pidätte siis mahdollisena mallia jossa lotto näkyy yleisradion kanavalla mutta saattaa näkyä samaan aikaan vaikkapa mainostelevision tai neloskanavan kanavalla tai jollain muulla kanavalla

metropolipolitiikassa yhteisiä tavoitteita yhteistä halua parantaa asioita tarvitaan niin maankäytössä asumisessa palveluverkossa kuin liikenteessäkin

pidän myös tärkeänä sitä että veikkauksen toiminta voisi jatkua vakaalla tavalla ja se voisi tuottaa yhteiskunnalle sitä monenlaista hyvää mitä se aikaansaa

paikka paikoin voi sanoa että joukkoliikenneyhteydet ovat rempallaan ja esimerkkejä on ihan tältäkin talvelta junien tökkimisestä alkaen siitä että ne eivät ollenkaan kulje tai myöhästelevät pahasti viikosta toiseen

nyt kun en ole itse vielä päässyt tutustumaan tähän viestintäviraston päätökseen enkä ole ihan varma käsittääkö se muuta kuin lotto arvontaa niin onko joitakin muita nykyisen yhteistyön muotoja edustaja kantola joita tämä päätös koskee vai onko se rajattu tähän lotto arvontaan

liikenteen ongelmat vuosi vuodelta pahenevine ruuhkineen ovat kovin tuttuja tämän alueen asukkaille

siksi lähivuosien kärkitavoitteeksi pitääkin nostaa joukkoliikenteen tason nosto aivan uudelle tasolle

se parantaisi kansalaisten palveluja olisi ympäristöteko sujuvoittaisi liikennettä ja niin itse asiassa palvelisi niitäkin jotka tarvitsevat henkilöautoa liikkumiseen jatkossakin

yhteistyötä on alueella tiivistettävä

en kuitenkaan tarkoita että yhteistyön lisääminen metropolikuntien välillä vaatisi välttämättä omaa metropolivaltuustoaan ei hallintoa hallinnon päälle vaan selkeämpää poliittista keskustelua kuntien välillä aitoa yhteistyötä kyräilyn ja kyläpolitikoinnin sijaan

lopuksi haluan vain todeta sen että toivon että näissä tulevissa ratkaisuissa otetaan ennen kaikkea huomioon kansalaisten ja tavallisten veikkaajien toiveet ja tarpeet saada tulospalvelua ja seurata urheilua tai mistä muusta nyt veikkauksessa onkaan kysymys

todettakoon ensiksi kuitenkin että raittius on hyvä valinta ja alkoholia käyttävillä sivistynyt kohtuukäyttö on hyvä valinta

tietysti on paljon muutakin kuin urheiluveikkaus

keskustelu on

alkoholinkulutuksen lisäämisen sijaan tämä lakialoite pyrkii kannustamaan yleisöä sivistyneempään ja sosiaalisempaan alkoholikulttuuriin sekä helpottamaan kulttuuritapahtumien järjestäjien taakkaa

asia lähetetään liikenne ja viestintävaliokuntaan pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen kolmastoista sija huoneen josta ehdottaa että mietintö pannaan pöydälle kahdeskymmenestoinen viidettä kaksituhattakolmetoista pidettävään täysistuntoon hyväksyttäneen hyväksytty

näin turvattaisiin valtuuston riittävä kattavuus

samoin päiväystyksen neljännentoista asian osaa eduskunnan seuraava täysistuntoon keskiviikkona kahdeskymmenestoinen viidettä kaksituhattakolmetoista kello neljätoista tarkasti huomioon

vaikka tämä selonteko tarjoaa näkemyksiä metropolialueen tulevaisuuden ratkaisujen vaihtoehdoista näkisin kuitenkin että se olisi voinut tarjota selkeämpiä linjoja siitä miten yhteisiä päätöksiä tehdään ja miten kustannukset jaetaan

yleisötapahtumissa ei suomessa saa nauttia omia alkoholijuomia edes silloin kun järjestäjä ja poliisi sen omasta puolestaan sallisivat

kyse ei ole siitä että asetetaan metropoliseutu helsingin seutumme suomen muita suurkaupunkiseutuja vastaan

arvoisa puhemies

alueen päätöksenteon tulee pystyä vastaamaan suuriin kysymyksiin kuten ilmastonmuutokseen alueen kasvun aiheuttamiin paineisiin ja monikulttuurisuuden haasteisiin

voimaan jäävät yhä edelleen kokoontumislaki sekä järjestyslaki jotka molemmat mahdollistavat poliisin ja järjestäjien oikeuden joko sallia tai kieltää omien juomien nauttiminen yleisötapahtumissa

tämä lakialoite koskee vain neuvoa antavia kansanäänestyksiä sen takia että tämä meidän nykyinen lainsäädäntö ja perustuslaki tuntee vain neuvoa antavat kansanäänestykset sen radikaalimpiin muutoksiin tässä kohtaa ei ole mahdollisuutta

lainsäätäjä ei tätä etupainotteisesti ja kategorisesti siis kieltäisi sillä paikalliset toimijat tuntevat alueensa parhaiten ja tuntevat nämä tapahtumat mistä tässä on kysymys ja voivat arvioida siellä sopiiko kyseiseen tapahtumaan se että omia eväitä tuodaan vai eikö sovi

suomea pidetään erityisen innovatiivisena maana

sinällään suhtautuisin kyllä avarasti siihenkin että voisimme kokeilla myöskin sitovia kansanäänestyksiä koska olisi aika erikoinen se kunnanvaltuusto tai eduskunta joka ei sitten noudattaisi neuvoa antavan kansanäänestyksen tulosta

totta kai se edellyttää että käydään riittävä keskustelu päätettävästä asiasta ennen vaaleja että kaikki näkemykset ja asiantuntijatieto tulevat kansalaisten tietoon ja kansa voi sitten ottaa halutessaan kantaa

asiantuntijalausunnot ovat mediassa tukeneet sitä että yleisötapahtumien nauttimiskielto poistettaisiin kokonaan ja päätös omien juomien sallimisesta jätettäisiin juuri järjestäjälle ja poliisille

itse noteerasin kanssa valtiopäivän avajaiskeskustelussa kun puhemies heinäluoma otti sotaveteraanien asian esille että asia pitää hoitaa kuntoon

julkista liikennettä on kehitettävä edelleen päästöjen ja ruuhkien vähentämiseksi mutta ainakin tällä hetkellä suurten kaupunkien joukkoliikennetuki on vielä riittämätöntä tarpeeseen nähden

se koskee laajasti kaikkia sotaveteraaneja ja varmasti sotainvalidien lisäksi pitää myös laajemmin sotaveteraanien tilannetta parantaa

tämä lakialoite koskee sotainvalidien asiaa ja tämä ei ole kovin suuri kustannuskysymys hoitaa ja todella hallitusohjelmassakin viitataan tämmöiseen

meilläkin siihen kyllä emmeet ja puitteet käsittääkseni suomessa olisi varsin korkea tietotekninen osaaminen mutta ei tunnu tulevan kuuloonkaan että meillä semmoiseen siirryttäisiin

se kuitenkin maksaisi itsensä kuluttajille takaisin jopa edullisempina lippujen hintoina ja byrokratian vähentymisenä kun liikennevälineisiin eri kaupungeissa ei tarvitsisi käyttää montaa eri korttia

silloin kun alkoholijuomien nauttimisesta ei poliisin näkemyksen mukaan koidu muille läsnäolijoille haittaa tulisi järjestäjän halutessaan voida sallia yleisön omien juomien nauttiminen myös julkisessa tilaisuudessa

kun meillä pankkitilejäkin voidaan käsitellä niin voisin kuvitella että kyllä tämä äänestäminenkin voitaisiin netissä hoitaa ja se olisi omiaan nostamaan myös äänestysaktiivisuutta